tämän olisi pitänyt olla myös hallituksen tavoitteena

muistuu mieleen kreikan temppuilu tilastoilla

tällainen vuosikymmenien aikainen törkeä maan tapa päättäjien piittaamattomuus lakien toteuttamisesta ja oman edun politiikka on saatava loppumaan

hallitus väittää kantavansa vastuuta

todellista vastuuta kantavat suomalaiset veronmaksajat nykyiset ja tulevat

olisin kysynyt pääministeriltä

he joutuvat veronkorotuksien sekä terveys ja muiden hyvinvointipalvelujen leikkausten muodossa maksamaan kataisen hallituksen väärän politiikan

mitä yllätyksiä uusia tukipaketteja pankkien alasajoa stressitestien seurauksena ja kreikan ja muiden maiden velkojen maksujen lykkäämistä tai jopa anteeksiantoa on odotettavissa eurovaalien jälkeen

kansalaisten tulee saada tietää miten laajaa tällainen mädännäisyys on ollut

hallituksen helmasyntihän on ollut jo niin kauan kuin minä muistan ja muistan aika pitkän aikaa että jopa perusturvan rahoituksessa kansaneläkkeissä toimeentulotuessa lapsilisissä ja niin edelleen

esityksen vanhasen syyttämättä jättämisestä on tehnyt perustuslakivaliokunta joka koostuu eri puolueiden kansanedustajista hallituspuolueiden edustajien ollessa enemmistönä

miten hallitus tässä tilanteessa toimii suomen etujen turvaamiseksi

hallitus on hyväksynyt kriisin varjolla muutoksen euroopan vakausmekanismisopimukseen joka mahdollistaa kriisimaiden tukemisen suomalaisten rahoilla vastoin suomen eduskunnan kantaa

kustannuskehitys on otettu joko vain osin tai ei ollenkaan huomioon mikä entisestään heikentää tuen saajien taloudellista asemaa

jotta varmistetaan tällaisissa tapauksissa aina päätöksenteon puolueettomuus suomeen tarvitaan välttämättä puolueeton ja täysin riippumaton tuomareista koottu perustuslakituomioistuin

nyt käsittelyssä olevalla lailla ei olisi merkitystä tulevaisuudessakaan ilman indeksisidonnaisuutta

saksassa on sosialidemokraattien entinen oikeusministeri julistanut nostavansa kanteen maan perustuslakituomioistuimessa koska hallitus on budjettikurisopimuksella ja evm sopimuksella luovuttanut pois olennaista demokraattista valtaa

koska perussuomalaiset on ollut ja on ja tulee olemaan yhteistyökykyinen ja haluinen puolue on valiokunnassa esitetty perusteltu vastalause hallituksen esitystä huomattavasti parempi ja näin ollen kannatettava

nykyisten epäoikeudenmukaisina pidettävien ministerivastuupykälien mukaan vanhasen syytekynnys ei ylity

maamme puolueet paitsi perussuomalaiset ovat valmiita upottamaan veronmaksajien rahoja ei vain tuhansia miljoonia vaan pahimmillaan jopa kymmeniätuhansia miljoonia euroina takauksina omat asiansa törttöilleille velkamaille ja niitä rahoittaneille pankeille

mikä hullunkurisinta hallituksen johtamat valiokunnat ovat alkaneet myöntää hallitukselle valtuuksia ennennäkemättömällä tavalla

pelkillä pöytäkirjamerkinnöillä ilman itsenäistä lausuntoa

tämä on paitsi moraalitonta myös eun perussopimuksen vastaista koska mikään maa ei sopimuksen mukaan saa ottaa vastatakseen toisten valtioiden velkoja näin sanoo no bail out määräys

valiokunnat on alistettu kumileimasimen rooliin

pyramidihuijausta lähentelee rahoitusjärjestelmien äärimmäinen sekavuus

nyt juuri maamme hallitus on hyväksynyt sen että suomi on mukana ostamassa jopa velkamaiden roskalainoja antamassa löysää rahaa eli niin sanottua ennakoivaa tukea velkamaille ja rahoittamassa velkamaita rahoittaneita pankkeja

asiantuntijat pitävät selviönä sitä että kreikka joutuu pyytämään lisää rahaa ja portugalin ahdinko kasvaa kun samaan aikaan espanja on yhä todennäköisemmin pakotettu tukemaan pankkisektoriaan sadoilla miljardeilla euroilla

tämä valtava rahasumma ei markkina asiantuntijoiden mukaan riitä vaan tarvitaan jopa kolminkertainen summa kriisin rauhoittamiseksi

lisäksi suomen osuus on miljardeja euroja euroopan keskuspankin kansainvälisen valuuttarahaston ja komission myöntämistä rahoituspoteista velkamaille sekä lisäksi olemme antaneet jopa kahdenvälisiä lainoja kreikalle

suomi kulkee tuhon tietä

jos pääministeri katainen tosissaan haluaa korjata suomen vaihtotaseen alijäämän tässähän on hänelle selvä viesti

eurokriisin jokainen päätös vie meidät askel askeleelta lähemmäksi kohti fiskaaliunionia eurobondeja ja liittovaltiota

arvoisa puhemies

kataisen hallitus on siis eurokriisin aikana pettänyt lupauksensa toiminut eu perussopimuksen vastaisesti lisännyt suomen täysin kohtuuttomia vastuita eurokriisissä siirtänyt miljardeja euroja kansalaisilta suurpankeille salaillut ja peitellyt jälkiään syöttänyt kansalaisille harhaanjohtavia tietoja vaarantanut suomen maksukyvyn aaa luottoluokituksen vaarantanut kansalaisten hyvinvointipalvelut myynyt maamme taloudellisen itsemääräämisoikeuden

kun mikään ei riitä niin maamme hallitus on valmis ostamaan roskalainoja tukemaan riskisijoituksia antaneita pankkeja ja antamaan surutta kreikalle lainoja anteeksi hallituksen antamia lainoja ollaan nyt sitten jopa antamassa anteeksi

arvoisa puhemies

monet eivät tienneet mitä pitäisi tehdä

suuruuden romantiikka on vallannut hallituksen paitsi tosiasiassa näissä kuntien pakkoliitoksissa myös kouluverkostoa koskevissa kysymyksissä

kriisimaiden ainoa tie pelastukseen on velkajärjestely niin kuin argentiinassa tehtiin kymmenen vuotta sitten niin kuin islannissa tehtiin neljä vuotta sitten

kaikissa jäsenmaissa saavat tukien leikkaukset veronkorotukset ja palvelujen karsimiset jäädä sivuun kun brysselissä kaivataan jälleen uskollisten veronmaksajien apua

josko meilläkin köyhä suomalainen voisi vielä vähän kiristää vyötä jotta yltäkylläistä elämää viettävälle federalistille riittäisi läskiä leivän päälle

voi tätä tekopyhyyttä voi tätä hurskastelun määrää

kysyn arvoisalta opetusministeriltä

eikö olekin niin että jos lukio häviää paikkakunnalta ei peruskoulun yläasteelle saada enää päteviä aineenopettajia koska opetustunnit eivät riitä virkojen muodostamiseen

euroopan komissio ja ennen kaikkea komissaari rehn ovat jatkuvasti vaatineet jäsenvaltioilta tiukempaa budjettikuria leikkauslistoja ja veronkorotuksia ja heti perään tulee pöydälle komission ehdotus paisuttaa unionin rahoituskehyksiä

eduskunta katsoo että kataisen ja urpilaisen johtama hallitus on kasvattanut suomen kokonaisvastuita euroopan talouskriisin hoidossa

eikö olekin niin että jos lukio häviää se vaikuttaa monen perheen kotipaikkakuntapäätökseen eli osaltaan ruokkii hyvinkin elinvoimaisten alueiden autioitumista

edellä olevan perusteella hallitus ei nauti

miksi te fiksu opetusministeri gustafsson ajatte väärää keskittämispolitiikkaa

arvoisa puhemies

hyvät oikeudenmukaiset kansanedustajat

maan hallitukset ovat tarkoituksella kasvattaneet kansalaisten eriarvoisuutta ja tuloeroja

olemme rehnin ja muun komission kanssa samaa mieltä tiukasta budjettikurista ja ehdotamme että ensimmäinen leikkauskohde on eun jäsenmaksut

hallitus on aiheuttanut kunnallisveron nostotarpeet keventänyt tuloverotusta sekä nostanut energiakiintiöitä ja erilaisia välillisiä veroja ja maksuja

eikö niin hallitus eikö ole oikeudenmukaista että verotusta uudistetaan tulevina vuosina niin että otetaan huomioon kansalaisten veronmaksukyky sekä yhdenvertaisuus myös pääoma ja ansiotuloverotuksen suhteen

perussuomalaiset ehdottavat myös että eu rahoituksessa luovutaan kokonaan alvipohjaisista maksuista sillä veronkierto on tietyissä eu maissa suorastaan kansanhuvi

mielestämme eulle suoritettavien maksujen tulee perustua pelkästään bktl tasoon joka on parempi läpinäkyvämpi ja loogisempi mittari

lisäksi kaikista maksualennuksista tulee päästä eroon

milloin hallitus tekee riittämättömään perusturvaan tasokorotuksen

lisäksi koheesiopolitiikkaan liittyvän korruption kitkemiseksi väärinkäytöksistä kiinni jääneitä maita on sakotettava korruptiota vastaavalla summalla

kerran peräkkäin voineet antaa toiminnalle puhtaita papereita

arvoisa puhemies

pitääkö hallitus moraalittomana kyproksen pankkien tukemista veronmaksajien rahoilla kun niissä on valtava määrä pestyä hämärää rahaa

tuo sähköinen asiointi edistää verotusmenettelyä yritysten ja tullin kanssa joustavampaan suuntaan sekä vähentää manuaalityötä ja kustannuksia

perussuomalaiset haluavat että esimerkiksi kotieläintilalliset pystyvät kehittämään toimintaansa

tämä esitys vaikuttaisi etenkin suomen maatalouteen heikentävästi

jos esitys toteutuu se rajoittaa kotieläintilojen laajennuksia koska peltoalaa ei voisi enää raivata lisää tilatarpeen täyttämiseksi

oikein hyvä

kokonaisuudessaankin esitys syrjii suomalaisia ja viljelijöitä

keskeinen ongelma kansalaisten kannalta on että kansalaiset eivät tiedä verovapaan tuonnin edellytyksiä eli sitä että kyse on omaan ja perheen käyttöön tarkoitetuista juomista

kuitenkin kaikki hallituksen toimet mukaan lukien keskittämispolitiikka eläkejärjestelyt sekä monet muut maatalouden budjettileikkaukset rapauttavat sitä

olemme monessa euroopan maassa nähneet millaista eripuraa euroopan unionin toimimaton ja utopistinen politiikka synnyttää

verojen ja maksujen kiertämisellä sekä alepalkoilla harmaan talouden yritykset voittavat urakkakilpailuja jopa valtion ja kuntien hankkeissa

helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus on lausunnossaan todennut että erikoissairaanhoitoa ei juurikaan voi siirtää peruskuntiin

miksi arvoisa

samalla rukoilen sotamies honkajokea mukaillen että suomi ei ties kuinka monennetta kertaa enää löisi päätään brysselin poppeliin

perussuomalaiset esittävät tilaajavastuun valvonnan tehostamista sanktioiden korotuksia työsuojelupiirien voimavarojen lisäämistä ja tarkastusoikeuksien laajentamista

miksi arvoisa ministeri vaarannatte erikoissairaanhoidon sillä tavalla että osa näistä erikoissairaanhoidon tehtävistä siirretään peruskuntiin ja sitten suurin osa keskitetään näihin erityisvastuualueisiin näihin ylikunnallisiin valtaviin hallintohimmeleihin joilla on miljardibudjetit

arvoisa puhemies

kiinni jääneistä useimmiten ulkomaisista yrityksistä niiden omistajista sekä työntekijöistä on tehtävä rekisteri